mutta onko tulkintani oikea tässä yhteydessä

kannatan sen aatteen vahvistamista vaikka itse en ole raivoraitis niin kuin hyvin tiedätte te jotka linnassa kanssani boolia maistelitte

yk ja ivallatuksi tähän puhjeta ja aivan lopuksi arvoisa puhemies tähän kysymykseen yritysten kirkollisverotuksesta

arvoisa puhemies

tällä hetkellä yritykset osallistuvat evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon toiminnan rahoitukseen sen takia että valtioneuvosto ja viime kädessä eduskunta päättää tästä yhteisöveron tuoton käyttämisestä

harvoin saa lukea eettisesti niin vahvasti ladattua lakitekstiä kuin tämän nyt käsillä olevan lakiesityksen pykälät ovat

kuinka paljon yhteisöveron tuotosta valtio käyttää itse kuinka paljon yhteisöveron tuotosta osoitetaan kunnille ja kuinka paljon yhteisöveron tuotosta valtiovallan päätöksin siirretään seurakunnille

sitä voi kuvata niin että sinne on saatu hyvin vahvasti mukaan sellaisia asioita kuin ihmisarvon kunnioitus yksilön kunnioitus ja huolenpito ihan jokaisesta

yritykset maksavat veroa yhteisöveroa se kertyy valtion kassaan ja siitä sitten maksetaan sekä kunnille että seurakunnille yhteisövero

esimerkiksi nykytilanteessa kun venäjä etsii itselleen vertaistansa keskustelukumppania se ottaa yhteyttä saksan angela merkeliin ei eun ulkopoliittiseen johtoon

se hurja eettinen dilemma se asetelma jossa vanhuspalveluja on toteutettu ja nyt kehitetään on se jossa pohditaan sitä kuinka paljon vanhuksesta on tullut tai hänen annetaan olla vain hoidon kohde ja kuinka paljon vanhus itse voi osallistua oman hoitonsa palvelusuunnitelmansa kehittämiseen ja sen laatimiseen

meidän tulisi rajoittaa alkoholin mainonta ranskan siis keskeisen eu maan esimerkin mukaan pelkästään tuoteinformaation antamiseen

tästä on kysymys tänä päivänä ja tämä on tietysti sitä että yhteisöt osallistuvat seurakuntien kirkon toiminnan rahoitukseen tätä kautta mutta yritysten kirkollisverosta ei ole kysymys

arvoisa puhemies

kun palestiinalaisten hamas järjestö jota olemme tottuneet pitämään aika lailla islamilaisena poliittisena ääriliikkeenä on vaikeuksissa siitä vielä enemmän ääriliikkeenä toimivan islamistisen ryhmän kanssa meillä on silloin käsillä sen tyyppinen problematiikka joka näyttää muodostavan erityisen vakavan uhkan ihmisoikeuksien toteutumiselle ja vakaudelle eri puolilla maailmaa

arvoisa puhemies

emme tarvitse viinimainoksia joissa alkoholijuomaa markkinoidaan slogaanilla vapauta sisäinen peikkosi

en oikein usko että yhteisen armeijan luominen olisi järkevä tapa vahvistaa eun ulkopoliittista painoarvoa tärkeimpien naapuriensa silmissä ja järjestys on väärä jos edetään armeija kärkenä

arvoisa puhemies

siis kysymys objektista ja subjektista silloin kun puhutaan vanhuspalveluiden kehittämisestä on tärkeä ja se on hyvin monipuolisesti hahmotettu ja mielestäni oikein tässä lakiesityksessä

hallintoneuvoston kokouksessa toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä esitellään säännöllisesti ylen katsojalukuja yleisösuhdetta ja ajankohtaisia katsojapalautteita

sinne lisätään valtaosin näitä vanhuksen subjektiksi toimijaksi tekemisen elementtejä hyvin monin eri tavoin

yhtä lailla suomi on eliittiä rikkaana teollisuusmaana verrattuna niihin moniin köyhiin maihin joita me kehitysyhteistyön avulla autamme

hallintoneuvoston tehtävänä on huolehtia ja valvoa että julkisen palvelun mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi sekä päättää asioista jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai organisaation olennaista muuttamista mutta hallintoneuvoston asiana ei ole puuttua yksittäisiä ohjelmia tai kanavaprofiileja koskeviin muutoksiin

on tietysti tärkeätä että kansanedustajat eduskunta ja maan hallitus ottavat vastuuta ja ryhtyvät toimenpiteisiin ja ponnistelevat suomalaisen köyhyyden torjumiseksi ja ihmisten auttamiseksi mutta tämä ei tarkoita sitä että se riittäisi ikään kuin eduskunnan ja hallituksen toimenpiteiksi

kun vanhus ei enää pysty olemaan subjekti joku joka havaitsee hänen hätänsä hänen toimintakykynsä heikkenemisen kantaa hänestä huolta ja ohjaa viranomaisten avun piiriin

minusta olisi tavattoman tärkeätä että näissä yhteyksissä kun uskonnon roolista keskustellaan keskustellaan poliittisten ääriliikkeiden tavasta käyttää hyväksi uskonnollisia tunteita ja keskustellaan siitä millä tavalla ikään kuin saman uskonnon otsikon alla on hyvin monenlaisia erilaisia suuntia joista jotkut ovat demokraattisten yhteiskuntien kannalla ja esimerkiksi määrätynlainen islamismi nimenomaan ja päättävästi sanoutuu irti demokraattisesta yhteiskuntamallista

meidän pitää katsoa myös suomalaisena eliittinä suomalaisena yhteiskuntana muualle maailmaan ja nähdä kuinka laajaa on se köyhyys ja hätä maailmalla ja osallistua sen köyhyyden poistamiseen niin kuin me pieneltä osalta niin kuin edustaja donner hyvin kuvasi meidän panostamme osallistumme tähän kansainväliseen auttamiseen

jos jotkin muutokset herättävät kysymyksen siitä hoitaako yle riittävän hyvin sille kuuluvaa julkista palvelua tällöin hallintoneuvoston tulee puuttua asiaan

erilaisissa selvityksissä on käynyt ilmi että suomalaisten valmius vapaaehtoisesti lahjoittaa rahaa tämäntyyppisiin keräyksiin riippuu paljon siitä minkälainen kohde siellä on mitä tiedotuksesta ihmisille on välittynyt minkälainen hätä on käsissä

lauantaiaamun lasten musiikkitunnin loppuminen radiosta olisi kolkutellut rajoja ellei samaan aikaan ylen lastenohjelmatarjontaa muualla olisi lisätty

jos on kyseessä luonnonkatastrofi niin sellaiseen suomalaiset lahjoittavat aika helposti ja mielellään lähtevät liikkeelle mutta jos näyttää olevan kysymys kriisistä joka on osittain ihmisen aiheuttama kuten sodista ja sen tyyppisistä konflikteista niin lahjoittaminen on paljon niukempaa ja tämä tietysti tuo paljon epävarmuutta sille puolelle millä sitten suunnitelmallisesti rahoja kehitysyhteistyöhön jaetaan

radiokanava yle puheen kritiikkiä herättäneet muutokset liittyvät osin ylen strategiaan jossa pyritään lisäämään nuoria ja nuoria aikuisia kiinnostavia sisältöjä

millä tavalla ministeri näkee tämän vapaaehtoisen lahjoittamisen vapaaehtoistyön roolin osana kehitysyhteistyötä ja minkälaisia kehittämistarpeita kansalaisjärjestöjen ja valtion virallisen kehitysyhteistyön välillä näette

yle puheen laajeneminen valtakunnalliseksi kuuluu hallintoneuvostossa käsiteltyihin asioihin mutta hallintoneuvoston tehtäviin ei kuulu päättää siitä minkälaisella ohjelmatarjonnalla tuota strategiaa edistetään

asiallinen kuuntelija ja katsojapalaute on hyvä lähettää suoraan ylen johdolle joka kantaa vastuun ohjelmatarjonnan yksittäisistä ratkaisuista

kirkon puolelta näin ymmärrän on myös pohdittu millä tavalla tästä voisi tulla johdonmukaisempi että näitä tämäntyyppisiä keskusteluja ei tarvitsisi tavallaan käydä että kukaan ei joutuisi kokemaan että hän vastoin tahtoaan rahoittaa sellaista uskonnollista toimintaa jota hän ei halua tukea

vaikka en laskisi niitä kustannuksia jotka liittyvät siihen työhön jota tehdään siihen saakka kunnes tohtorinhattu on mahdollista ostaa niin pelkästään sen hatun ostaminen on aika kallis investointi ja moni tohtorinhatun hankkinut miettii mitä sillä on käyttöä sen jälkeen kun ne juhlat on vietetty

arvoisa puhemies

tämä yliopistouudistus on monella tavalla onnistunut ja hyvä ja vuosisadan uudistus siinä mielessä että yliopistojen asema muuttui itsenäisemmäksi ja ne voivat paremmin kehittää omaa toimintaansa

eduskunnan säätämässä hautaustoimilaissa luterilaisille seurakunnille asetettiin velvoite huolehtia kaikkien myös kirkkoon kuulumattomien hautaamisesta ja osoittaa hautapaikka lähtökohtaisesti samalla hinnalla kuin seurakunnan jäsenille

valtionrahoituksen lisäksi yliopistot ovat voineet hankkia toimintansa rahoitukseen rahaa myös yksityiseltä sektorilta oman toimintansa ylläpitämiseksi

siinä yhteydessä myös velvoitettiin evankelisluterilaiset seurakunnat järjestämään tunnustuksettomia hauta alueita niitä paikkakunnalla asuvia ihmisiä varten jotka eivät halua että heidän omaisensa tulee haudatuksi siunattuun maahan kirkon hautausmaahan

on oikeastaan aika helppo ymmärtää sitä kriittistä asennetta ja niitä puheenvuoroja joita perussuomalaisten puolelta esitetään edustaja jussi niinistö ehkä ensimmäisenä tätä uudistusta kohtaan ja sitä suuntausta kohtaan jossa presidentiltä viedään kaikki valtaoikeudet ja hänestä tehdään joku nauhanleikkaaja

siis yliopistoille piti luoda pääomia joiden tuottojen turvin yliopistojen rahoitusta voidaan pidemmällä ajalla turvata

tämän lain laatimisen yhteydessä kirjattiin mietintöön myös valtiovallan puolelta vastaava sitoumus hyvinkin epämääräinen mutta siinä yhteydessä mainittiin yhteisövero osuus yhtenä mahdollisena tapana jolla valtio osallistuu tämän kaikkia koskevan hautaustoimen rahoitukseen

saman tyyppistä kritiikkiä oli sosialidemokraattisen puolueen eduskuntaryhmän piirissä viime kaudella kun hallitus lähti työryhmien kautta viemään tätä presidentin valtaoikeuksien muutosta eteenpäin

sitten käytiin valtavan iso poliittinen keskustelu ja siinä mielestämme onnistuimme saamaan lopputulokseksi varsin hyvän muotoilun sille muutokselle jota nyt on haettu ja jota edustaja zyskowicz täällä hyvin selosti missä mennään

yliopistojen pääomittamisessa on kyse siitä että valtio sitoo oman osuutensa yliopistojen pääomien vahvistamisessa siihen miten paljon yksityinen sektori yksityiset rahoittajat on valmis pääomittamaan yliopistoja

ei voida ajatella että olisi jotenkin itsestään selvää että uskonnolliset yhteisöt hoitavat kaikkien ihmisten hautaamisen

se näyttää siltä että valtio ikään kuin katsoi viisaaksi ulkoistaa yliopistojen laadun ja toiminnan arvioinnin yksityiselle sektorille ja jos tuo yksityinen sektori sitten arvioi että yliopistot tuottavat hyvää tulosta ja toimivat kiinnostavilla tärkeillä aloilla yksityinen sektori tuo yliopistolle rahaa silloin kas valtion puolella nähdään että arviointi on positiivinen mekin annamme sinne rahaa

on jokseenkin helppoa saarnatuolista puhua köyhien puolesta ja miettiä heikoimmassa asemassa olevien tilanteen parantamista ääneen

ne jotka menestyvät paremmin yksityisen sektorin edessä ovat viehättävämpiä toimivat niillä aloilla saavat myös sitten valtion päätöksin lisää rahaa siihen pääomittamiseen mikä näkyy sitten pääomien tuottoina aikaa myöten myös sen toimintaliikkumakentän suurempana väljyytenä kun sitä rahaa on enemmän käytössä

vähän vaikeampaa se on sitten jo eduskunnan oppositiopuolueen edustajana kun niitä numeroita alkaa nähdä ja sitä realismia hahmottaa tehdä täsmällisiä esityksiä siitä millä tavalla rahoittaa ja millä tavalla tuoda parannuksia heikoimmassa asemassa olevien tilanteeseen

sosialidemokraatit ovat sitä mieltä että tämän yliopistojen rahoituksen joka tulee valtiolta pitäisi olla riippumatonta siitä miten yksityiseltä puolelta rahaa tulee

ei voida vaatia matemaattista tasapuolisuutta mutta periaatteellisella puolella pitäisi olla yliopistojen välillä yhdenvertaisuus

siinä tilanteessa niissä keskusteluissa ja sillä hallituskokoonpanolla joudutaan sitten hakemaan yhteistä haarukkaa siihen millä tavalla sosiaaliturvaa voidaan kehittää mistä joudutaan leikkaamaan ja millä tavalla verotusta rakennetaan

varmaan on helppoa olla yhtä mieltä siitä että perusturvaa tämä parannus koskee työmarkkinatuen nostaminen mutta se ei tarkoita sitä että kaikkien kansalaisten jotka ovat perusturvan varassa perusturva paranisi

tavattoman tärkeä keskustelu on täällä käyty perusturvan monipuolisuuden hahmottamiseksi tänään ja muutama kerta aikaisemmin jo tällä vaalikaudella ja arvostan tavattomasti sitä hyvää työtä mitä keskusta on tehnyt perusturvan kehittämisessä

viime kaudella otettiin askeleita eteenpäin ja nyt sitten tällä hallituskokoonpanolla tehdään jotakin mitä pidetään tärkeänä

sen sijaan en oikein toivota tervetulleeksi sitä nihkeätä asennetta mitä tulee ansiopäivärahan asemaan osana työttömyysturvaa joka keskustalla on

keskustan eduskuntaryhmä pitää epäoikeudenmukaisena sitä että kun työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korotetaan suurin korotus tulee suurimpiin ansiopäivärahoihin

arvoisa puhemies

kun länsiliittoutuma yhdysvaltain johdolla kukisti saddam husseinin onnistuneesti diktaattorin asemasta irakissa tavoitteenahan oli silloin viedä irakiin demokratiaa diktatuurin tilalle saada siellä oikeusvaltiorakenteet syntymään ja tuoda kansalaisille sinne menestymisen mahdollisuutta ja kaikkea hyvää ja pysyvä rauhantila

se on tietty laskentakaava ja kun sitä syöttää esimerkiksi excel taulukkoon niin näkee millä tavalla eri ansiotasoilla peruspäivärahan korotus vaikuttaa ansiopäivärahan muotoutumiseen

poliittis uskonnolliset vastakohtaisuudet maassa jäivät elämään ja vahvistuivat oikeastaan entisestään ja osittain sen seurauksena että tämä vastakkainasettelu on siellä ollut niin mahdotonta ja asemat ovat vaihtuneet toisiksi siellä on päässyt tämä isil järjestö syntymään

mutta se ansiopäiväraha se joka kasvaa joillakin merkittävästikin siellä yläpäässä rahoitetaan työttömyyskassoista ei siis valtion varoista

kysymys on niin kuin edustaja virtanen tuossa selosti eräänlaisesta vakuutuksesta jonka työntekijät ja työnantajat yhdessä maksavat ja joka on siellä kassoissa ja josta sitten työttömyysturvaa rahoitetaan niille jotka täyttävät nämä työssäoloehdot niin että ansiopäivärahaan on oikeus

ääri islamismi on tarjonnut oikeastaan ainoan vaihtoehdon niille jotka toivovat jonkinlaista järjestäytynyttä valtiota kun siellä koko ajan koetaan syvenevää epäoikeudenmukaisuutta

ministeri äsken hyvin selosti osittain vastasi siihen vaatimukseen totesi että juuri tämän suuntaisesti kehitysyhteistyötä on kehitetty

minulla on yhteyksiä useampiinkin kansalaisjärjestöihin jotka toimivat kehitysyhteistyössä ja on voitu havaita se ministeriön ymmärrys kansalaisjärjestöjen tekemää tärkeätä työtä kohtaan eli kansalaisjärjestöt toimivat jo nyt hyvin vahvasti

kysyisin ulkoministeriltä mitä muita sellaisia hankkeita kansainvälisellä yhteisöllä euroopan unionilla tai laajemmin on vireillä jotka tähtäävät siihen että irakissa yhteiskunta kehittyisi oikeusvaltion suuntaan ja valtiorakenteet kehittyisivät niin että tarve tällaisille ääri islamistisille järjestöille vähenisi

se propagandan määrä ja sitten taas havaintojen määrä mitä siltä alueelta on siinä on valtava ristiriita

toivoisin että kun tämän järjestelmän kehittämistä mietitään niin se keskusteluhan on palkansaajien ja työnantajien ja tietysti myös maan hallituksen asia

arvoisa puhemies

oli mukava kuulla että arvoisa ministeri sanoi ettei ole tiukasti teipannut itseään kiinni tähän työryhmän mietintöön vaan että tässä on mahdollisuus harkita mitä siitä viedään eteenpäin ja mihin päin tätä kehitetään

kehitysyhteistyön eräs merkittävä vaikutus on juuri se että sitä painetta sieltä hyvin köyhistä maista hakea turvapaikkaa vauraammista maista kuten suomesta voitaisiin vähentää

suvaitsevaisuus on jotakin sellaista että me hyväksymme erilaisuuden

jos me emme halua tänne maahanmuuttajia turvapaikanhakijoita humanitaarista apua hakevia niin meidän tulisi panostaa ennemminkin lisää niihin maihin joissa he asuvat tuoda sinne sitä apua

jos tämä on totta niin tämä herättää huolen siitä kuinka pitkälle viedään tällainen että lapsen ikään kuin ammatillinen koulutuksellinen ura määräytyy siellä hyvin varhaisessa vaiheessa

puhuisin mieluummin kulttuurisesta avoimuudesta avoimuudesta kohdata erilaisia kulttuureita

mikä merkitys on puolison tulojen tarveharkinnalla työmarkkinatuen osalta

sosialidemokraatit viime vaalikaudella oppositiosta moneen kertaan peräänkuulutimme hallituksen suuntaan sitä eikö tämän työmarkkinatuen tarveharkinta nyt jo voitaisi poistaa

kun edustaja eerola täällä esitteli erilaisia maita ja tilanteita joissa rasismi on vahvempaa ja toisissa vähän heikompaa niin mainitsitte että pohjois amerikassa se kulttuurinen assimilaatio on mennyt eri kulttuurien välillä hyvin ja siellä rasismia on vähemmän

viime sunnuntaina loimaalla käydessäni yritin parhaani mukaan kuvata hallituksen sote ja kuntauudistuksen nyt meneillään olevaa vaihetta

siinä selostaessani taisin jossain välissä näyttää ahdistuneelta kun selitin näitä vaiheessa olevia prosesseja ja erilaisia välipäätöksiä aikatauluja ja valmisteluvaiheita

hän muisteli historiassa tehtyjä aikaisempia suuren mittaluokan poliittisia ratkaisuja ja totesi että näissä tuppaa menemään aikaa

meidän sosiaaliturva ja työttömyysturvajärjestelmämme perustuu siihen universaaliin systeemiin jossa verotuksen kautta kootaan progressiivisen verotuksen kautta eri tuloluokilta eri määrä tuloja valtion kassaan ja sitten sieltä jaetaan apua niille ihmisille jotka kulloinkin ovat avun tarpeessa on sitten kysymys terveydenhuollosta tai sosiaaliturvan järjestämisestä